sen lisäksi tehdään selväksi että tämä on vasta minimi ja jos haluatte olla avoimempi ja nyt tulee näitä hyviä ehdotuksia etukäteen jo taikka ilmoittaa vielä tarkemmin lomake antaa siihen suoraan mahdollisuuden

suomessa tällä hetkellä on kaikista järkevintä ensin nyt rauhassa odottaa ulkoministeriön selvityksiä ja koko sitä analyysia millä tätä suomen hallituksen linjaa vastavuoroisuudesta onnistutaan ajamaan eri foorumeilla ja vasta sen jälkeen on järkevää miettiä onko syytä ylipäätänsä miettiä kotimaista lainsäädäntöä

se mikä tässä lapsiin kohdistuvassa seksuaalirikollisuustutkimuksessa tuli vastaan ja mikä näkyy työryhmän toimeksiannossakin jonka olen kirjoittanut on että työryhmän on pohdittava juuri sitä erityistä ongelmaa soveltuuko tämän kaltaisissa rikoksissa yleisten oppien ensikertalaisuuden ja alle kahden vuoden rangaistuksen osalta se että ilman tiettyjä painavia kriteereitä rangaistus voidaan tuomita myös ehdollisena

eli jäsenen yksittäisistä sanomisista ei missään vaiheessa ole ajateltu että syntyisi rangaistusta vaan vain ja ainoastaan jos johto on kehottanut suorastaan käskenyt tai selvällä ja hyvinkin huomattavalla tavalla laiminlyönyt puuttua esimerkiksi tilanteeseen jossa kehotettaisiin vaikkapa erittäin vakavaan väkivaltaan jotakin vähemmistöä kohtaan

käsittelen puheenvuorossani tuomittujen siirtoa koskevaa puitepäätöstä koska sitä tultaneen käytännössä soveltamaan enemmän kuin valvontaa ja vaihtoehtoisia seuraamuksia

laissahan sanotaan vaan vähimmäisasiat ja minkään ei pitäisi johdatella siihen että ihmiset ilmoittavat vain sen vaan ennemmin se lomakekin johdattelee ilmoittamaan myös enemmän

yli vuoden kesken olevien juttujen määrä on pienentynyt kaikissa asteissa syyttäjällä käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa ja hallinto oikeudessa radikaalisti aivan selvästi

mutta jotta päästäisiin siihen tilanteeseen varsinkin kun veronmaksajien rahoilla hankitaan niin voidaan jo lähtökohtaisesti poissulkea kilpailusta toimijat joilla on jo huono rekordi

tämän viikon maanantaina te pääministeri sekä presidentti tapasitte unkarin oikeistopääministerin myös teidän puolueryhmittymäänne kuuluvan henkilön

meidän täytyy pitää kuitenkin mielessä että kaksi tuhannesta kiinteistöistä suomessa on ylipäätään ulkomaalaisten hallussa ja siinä joukossa on muitakin kuin venäläisiä joten rauhassa ensin katsotaan miten suomen hallituksen tavoitteita ajetaan parhaiten ja tältä osin oikeusministeriö nyt odottaa ulkoministeriön johdolla tapahtuvaa prosessia

arvoisa herra puhemies

se ei ole ollut missään vaiheessa kiellettyä mutta myös nyt tällä lomakkeen sommittelulla johdattelemme kaikkia ehdokkaita kertomaan vielä enemmän kuin laki tässä vaiheessa vaatii

tällä hetkellähän siellä on vielä myös näitä kieltoja päästä

vankien siirtäminen joka perustuu euroopan neuvostossa tehtyyn sopimukseen ja lisäpöytäkirjaan käytännössä aiheuttaa hyvin byrokraattisen hitaan prosessin ja vankeja ei pysty kovinkaan usein etenkin jos vanki vastustaa siirtämään eu maidenkaan sisällä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olisi todella tärkeätä sen jälkeen kun euroopan parlamentti komissio useat jäsenmaat ovat esittäneet vakavan huolensa ja suoranaisia vaatimuksia unkarin tilanteen paranemisesta sananvapaudesta vähemmistöjen asemasta perustuslaillisista oikeuksista demokratian toimivuudesta kuulla mitä vaatimuksia ja minkälaisia reaktioita teidän taholta unkarin pääministerin vastaukseen saitte

ruohonen lerner kritisoi ajatusta että joissakin tilanteissa valitusmäärää voitaisiin rajoittaa niin kyllä se niin on jokaisessa euroopan unionin maassa ja myös muualla länsimaissa ja meidän perustuslakimmekin mukaan että yksi osa oikeusturvaa on että se päätös saadaan kohtuullisessa ajassa

tarkastusvaliokunta on tänään päättänyt että se lausunnossaan valtiovarainministeriölle koskien tämän vuoden budjettia keskittyy vain ja ainoastaan näihin rakenteellisiin ongelmiin

eli kun työryhmä esittää parannusehdotuksensa niin me olemme huomattavasti viisaampia siitä pohdinnasta joka liittyy juuri siihen voidaanko samoja oppeja soveltaa nykyisen rikoslain tavalla kaikenlaiseen rikollisuuteen

arvoisa puhemies

ja jos ministeri niin kuin uskon itse asiassa koko vaalikauden olen uskonut on tässä asiassa tosissaan niin tämän poissuljentalogiikan saa vielä sinne hyvin siemeniksi että seuraava hallitus sen toteuttaa ja tämä on kyllä iso sulka hattuun ja merkittävä muutos tässä koko tilanteessa

sen takia perustuslakivaliokunnalle on nimenomaan kerrottu että tässä jatkotarkkailussa paperivarmenne on yksi asia joka täytyy ottaa yhdeksi vaihtoehdoksi edustaja zyskowicz paperivarmenne tarkoittaisi sitä että alain sarsin keskarit suuteli

lakivaliokunta jonka jäsen olette on juuri ja kiitos siitä yksimielisesti hyväksynyt hallituksen esityksen että lievissäkin pahoinpitelytilanteissa siis jatkossa kaikissa väkivaltatilanteissa työpaikkaväkivalta kun se kohdistuu työntekijään asiakkaan osalta on yleisen syytteen alainen

meillä neuvokset taustahenkilöt etsivät koko ajan asiantuntijoita josko maailmalta löytyisi malleja sellaisesta valtiollisesta budjetoinnista jossa nämä investoinnit ja tavallaan syömäkulut on erotettu niin kuin kunnallispäättäjille on tuttuun tapaan

lasten osalta on kaikista selkeintä sanoa että lapsiuhrin näkökulmasta se että se on tekijälle ensimmäinen kerta kun hän jää kiinni ei varmastikaan erityisesti lohduta eikä sitä koeta oikeudenmukaiseksi että sen takia rangaistus on lievempi

erona euroopan neuvoston sopimusvelvoitteisiin on ensinnäkin se että siirtämistä voidaan esittää heti lainvoimaisen tuomion jälkeen ilman maastapoistamispäätöstä eli siis karkottamis tai käännytyspäätöstä

silloin jos on omasta tai lähipiirin edusta kysymys tai haitasta täytyy ymmärtää se esteellisyys

tämä on hyvä päivä suomalaiselle ympäristönsuojelulle mutta ennen kaikkea se että eurooppa sai tämän direktiivin valmiiksi on vielä parempi

zyskowicz paperivarmenne tarkoittaa sitä että onnistuneesta äänestämisestä jäisi vielä tosite että äänenne on rekisteröitynyt kiitoksia

tältä osin pystyttäisiin paljon paremmin ja myös niin kuin enemmän kansakunnan rakenteellista tulevaisuutta arvioimaan miltä osin esimerkiksi silloin jos joudutaan velkaakin ottamaan otetaan velkaa klassisiin investointeihin ja miltä osin se on syömävelkaa

sekä johtamani valmistelutyöryhmä että sitä jo valmistelleet taustaryhmät kartoittivat näitä tilanteita ja ongelmia ja sen pohjalta voidaan sanoa että se olisi todennäköisesti äärimmäisen harvinaista koska vastuulliset suomalaiset päättäjät pyrkivät aina sen yhteisen sävelen löytämään

tältä osin luulen että mitään semmoista klassista saksalaista lainsäädäntöä jossa on satakymmenen yksityiskohtaista esimerkkiä esteellisyystilanteista ei ole järkevää tehdä vaan on järkevää lisätä koulutusta ja tietoisuutta

ensinnäkin tohtori tiilikka kyseisessä ohjelmassa ja muutenkin vahvisti että meidän arviomme tästä mitä tämä tarkoittaa yksittäisen ihmisen vastuussa on aivan oikea

toiseksi puitepäätös velvoittaa vastaanottavan jäsenvaltion ottamaan vangin vastaan ellei tapaukseen sovellu hyvin rajoitettuja kieltäytymisperusteita

sen lapsen todellisuudessa se on ainutlaatuinen kamala tapahtuma ja tältä osin työryhmä todellakin miettii eri ratkaisukeinoja ja sitten katsotaan miltä osin muiden keilaaja mika t

siinä punninnassa jossa mietitään kaikkien näitten tekijöiden summaa on aivan oikein ja ihan normaalia eurooppalaista oikeusvaltiopohdintaa miettiä täytyykö kaikista asioista mennä kolmeen kertaan koko homma läpi ja riittääkö monissa rikosasioissa että käräjäoikeusvaihe on kunnollinen ja sen jälkeen hovi pohtii tällä jatkokäsittelyluvalla miltä osin on syytä mennä eteenpäin

sen lisäksi esityksessä esitutkinnasta pakkokeinosta ja poliisilaista on merkittäviä uudistuksia joissa poliisilakiin joka kuuluu ministeri holmlundille liittyvät ne uudistukset jotka ovat rikoksen ennaltaehkäisyyn

tämä oli yksi niitä asioita jotka olisin halunnut lisätä mutta joita ei voitu enää teknisesti muuttaa koska kaikki juridisesti sitovat hankinnat oli tehty jo ennen kuin minusta tuli ministeri

ja toisekseen mitä me aiomme näiden mainitsemiemme sopimusten lisäksi tällä hetkellä siis lausuntokierroksella olevalla ehdotuksella tehdä on tehdä viharikoksiin ylipäätänsä sama muutos joka on meillä jo ankaroittamisperusteena rikoslaissa ja joka on kaikissa muissa pohjoismaissa ollut jo pitkään

vielä kysyttiin tästä prosessista siitä mitä lauri tarastin johtama työryhmä tekee

uskon itse asiassa että nyt kun on selvä myös se tilanne että jos joskus tulee erimielisyyttä niin ei ole niin kuin loputonta juristeriaa siitä miten tämä erimielisyys ratkaistaan niin se päinvastoin johtaa entistä selvemmin siihen että haetaan nopeammin ja ilman ehkä joissakin tilanteissa olleita kommervenkkejä yhteistä linjaa ja suomea johdetaan yhteistoiminnassa niin kuin tähänkin asti

meillä on useita tarkastuksia käynnissä mihin tämä tiedonvaihdon joko laillinen tai kuviteltu mutta itse asiassa ei mihinkään lakiin vaan väärään koulutukseen tai harhaluuloihin ja käytäntöihin perustuva vaikeus perustuu ja mitä niille on tehtävä

siltäkin osin laki on erittäin moderni ja hyvä ja antaa poliisille mahdollisuuksia ennaltaehkäistä rikoksia nykyistäkin paremmin